ihan tuohon ministerin loppukaneettiin mielelläni yhdyn ja sitä syvennän että ehkä tähänastisessa keskustelussa on jäänyt vähän liian vähälle huomiolle se kuinka tärkeänä valiokunta näki sen ettei aseteta miehiä ja naisia vastakkain vaan että tämä tasa arvo on molempien sukupuolten etu ja siinä tarvitaan naisten ja miesten yhteisiä ponnisteluja

arvoisa puhemies

sanon heti alkuun kaikkein tärkeimmän

tämä on erittäin kunnianhimoinen kokeilu ja kun siitä nyt saadaan sitten lopulliset tulokset niin tarkoitus on kehittää meidän ammatillista koulutusta nimenomaan niin että se tulee lähemmäksi työelämää työvaltaista opiskelua lisäämällä

ja tämän asian kysyi käsittely on valmis elvyttäviä leimataan yhden kysymyksen edustaa

näin

arvoisa puhemies

edustaja zyskowiczin ääneen ajattelua oli sinällään mielenkiintoista kuunnella

siellä nyt ovat olleet asiantuntijoina oikeustieteen tohtori dosentti liisa nieminen ja professori veli pekka viljanen

arvostan häntä huomattavasti enemmän perustuslakiasiantuntijana kuin edustaja zyskowiczia

silti edustaja zyskowiczilla on tietysti oikeus esittää mielipiteitään ja kun en ole saanut tutustua näihin asiantuntijalausuntoihin niin en myöskään lähde tässä nyt juridiseen viisasteluun

tässä kohdassa kuitenkin minkä edustaja zyskowicz otti esille puhutaan perusoikeuden toteuttamistason heikennyksestä

arvoisa puhemies

täällä on lähinnä keskustan edustajien taholta luotu uhkakuvia koskien hallituksen koulutuspolitiikkaa ja haluan ne kyllä ehdottomasti torjua

nyt kun uudistamme valtionosuusjärjestelmää on tarkoitus luoda indikaattoreita kuten muun muassa vanhempien koulutusaste maahanmuuttajien määrä työttömyys joka huomioidaan alueellisen kouluverkon rahoituksessa

ne päätökset on tehty kunnissa juuri siitä syystä mitä pääministeri katainen täällä sanoi väestökehityksestä ja siitä että kunnissa vastuulliset päättäjät ovat arvioineet että ei ole edellytyksiä tarvetta pitää näitä kouluja

sitten lyhyesti mitä tulee lukio wiberg on johtanut tulokseen lukioverkkoon lukiokoulutukseen ylpeänä luen ensimmäisessä ministeripuheessani eduskunnassa seuraavaa

uudistetaan lukioiden rahoituspohja siten että se turvaa ikäluokkien pienentyessä lukiokoulutuksen laadun ja alueellisen saavutettavuuden

alueellisen saavutettavuuden me tiedämme hyvin hallituksessa sen kuinka tärkeää maakunnissa ja eri puolilla suomea on se että lukioon on nuorilla mahdollisuus päästä

tietysti pojille se on erityisen tärkeää

mutta näemme myöskin sen että tässä on paljon erilaisia keinoja joilla voidaan tämä saavutettavuus turvata

on tämä lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö monimuoto opiskelu etäopiskelu mutta tuskin on mahdollista se että nykyinen lukioverkko sellaisenaan voi säilyä

mutta haluan erittäin vastuullisesti tehdä tätä lukioverkkouudistustakin totta kai

arvoisa puhemies

tähän kysymykseen heti iloinen vastaus

olen eilen ja tänään käynyt lävitse virkamiesteni kanssa tätä koulujen välistä eriarvoisuutta tasoittavaa rahanjakoa

korostan että tämä on historiallinen päätös joka nyt ollaan tekemässä ja siitä lähtee tieto kuntiin vielä ennen vuoden vaihtumista

arvoisa puhemies

otan muutamia kysymyksiä joita tässä oli

edustaja elsi katainen mielestäni oikein peräsi miten vahvemmin voitaisiin tuloksellisuus ottaa huomioon erityisesti ammatillisessa koulutuksessa

olen itse valmis nyt kun tätä rahoitusjärjestelmää uudistetaan viemään sitä siihen suuntaan että vahvemmin huomioitaisiin valmistuminen ja toisaalta estettäisiin ja vaikutettaisiin ettei keskeyttäminen erityisesti negatiivinen keskeyttäminen olisi niin suurta

minun mielestäni kouluyhteisössä ammatillisessa koulutuksessa voitaisiin ja pitäisi tehdä enemmän ettei keskeyttäminen olisi niin suurta kuin se on

sitten tämä tärkeä kysymys josta ihan oikeasti on syytä kantaa huolta

toinen on se että nyt me olemme uusimassa opiskelijavalintajärjestelmää niin että kun jo nykyisellään on käytössä pisteytyksiä niin me tulemme näillä lisäpisteillä joita sitten kohdennetaan peruskoulun päättäville nuorille varmistamaan sen että heidän pääsynsä kynnys lukioon ammatilliseen koulutukseen tai vastaavaan on matalampi

sitten asia mistä emme ole täällä juurikaan puhuneet ja josta ihan oikeasti kannan huolta ja josta pitäisi kantaa huolta ja se ei ole yksin nykyisen opetusministerin ongelma tai vika

meillä erittäin paljon nuorten ikäluokkien aloituspaikkoja ovat viemässä ne jotka suorittavat toista tai kolmatta ammatillista tutkintoa tai niitä aloituspaikkoja ovat viemässä aikuiset

no se on tietysti lähtökohtaisesti ihan myönteinen asia totta kai pitää voida hankkia uusi ammatti ja uusi tutkinto totta kai mutta nyt meidän pitää saada tämä ohjausjärjestelmä ylläpitäjäkohtaisesti maakunnallisesti toimimaan niin minä nyt vähän kärjistän että esimerkiksi aikuiset nykyistä enemmän suorittaisivat näyttötutkintoina puolessatoista vuodessa ammattitutkinnon eikä niin että he tulisivat kolmeksi vuodeksi ammatilliseen oppilaitokseen ikään kuin viemään nuorten koulutuspaikkoja

se olisi yhteiskunnalle ja veronmaksajalle edullista ja sen takia tulen itse vaikuttamaan voimakkaasti siihen ja olen siitä keskustellut myöskin muiden ministerien kanssa että nyt kun on tämä välitarkistus helmimaaliskuussa niin me ihan oikeasti tarvitsemme lisää aikuisten oppisopimuskoulutuspaikkoja

olen tarkasti perillä miten peruskoulu uudistus toteutettiin opetusministeriön johdolla niin että se oli tavoitettavuuden saatavuuden tasa arvon kannalta hyvä

me emme voi näin isojen säästöjen ollessa kyseessä jättää asioita ikään kuin vapaan kellutuksen varaan kuntapäättäjille

se on tehty ehkä semmoisessa taloustilanteessa jossa ei ihan nähty tätä irtisanomis lomautusaaltoa mikä nyt on menossa ja sen takia siihen pitää saada korjaus

meidän pitää kansallisen koulutuspolitiikan säilymisen takia voida arvioida että nämä säästöt tehdään kansakunnan edun mukaisesti

vastuullista seurantaa ja päätöksentekoa

arvoisa puhemies

haluan eduskunnan pöytäkirjoihin ja ministeri kataiselle todeta että kiistän jyrkästi virnuilleeni siinä yhteydessä kun puhutaan lähimmäisenrakkaudesta

niin raskasta kuin se olikin kaksi vuotta opetusministerinä niin olen saanut siitä työstä erittäin paljon hyvää palautetta erityisesti koskien ammattikorkeakoulujen asioitten hoitoa

arvoisa puhemies

viime eduskuntavaalien aikana ja niiden jälkeenhän syntyi tilanne jota voi luonnehtia lähinnä yhteiskunnalliseksi skandaaliksi poliittiseksi skandaaliksi kun paljastui miten ministerit ja monet johtavat poliitikot olivat osallisena tässä vaalirahoitussotkussa jonka takana sitten oli hyvin hämäräperäisiä yhdistyksiä joissa oli jopa ihan mafiamaisia piirteitä paperiyhdistyksiä

mitä sitten tähän ammattikorkeakoulujen kokonaissäästöön tulee se oli minustakin kohtuuttoman suuri mutta se tehtiin hallituksessa yhteisin päätöksin

on ollut mielenkiintoista menemättä nyt tähän asiaan mitenkään sen syvällisemmin että esimerkiksi keskustapuolueen puheenjohtajakandidaatti timo kaunisto on julkisuudessa mielestäni ihan oikein todennut sen että keskustapuolueen kohdalta on vielä tämä pyykki pesemättä

minun tehtäviini ei kuulu ottaa kantaa toisen puolueen asioihin mutta jotenkin toivoisin että keskustapuolueessakin vielä tehtäisiin semmoinen arvio niistä vääryyksistä mitä tässä yhteydessä merkittävä puolue on tehnyt ettei kepulle käy kuin neuvostoliiton kommunistiselle puolueelle että vieläkin on tekemättä niin kuin tilitilin tekoon senteistä tilinteko synkeistä ajoista

nyt siellä sitten moskovan torilla kannetaan stalinin kuvia kun ei ole aikanaan osattu käydä kipeitäkään asioita lävitse

tässä nyt jo käydyn keskustelun aikana vihreitä on kuritettu ja kritisoitu ankarimman jälkeen siitä että tämä lakiesitys ei pidä sisällään kampanjakattoa

ja kyllä tämä kritiikki on mielestäni täysin paikallaan koska vihreillä oli ainutlaatuinen historiallinen mahdollisuus tässä tilanteessa merkittävänä hallituspuolueena ja ottaen huomioon tämän taustan minkä sanoin saada hallituspuolueiden kanssa neuvoteltua tulos joka pitää sisällä

se on kyllä anteeksiantamaton poliittinen virhe ja tuntuu että onko vihreitten omatunto team bileisiin kohde yön omatunto saanut jonkin puudutuspiikin

erilaisia asioita vain suhahtaa ohi milloin sitten yliopistoasioitten kohdalta ja milloin mistäkin

tavallaan voisi kohtuudella odottaa kun minullakin on vihreitä kohtaan vähän tämmöinen viha rakkaussuhde minä nyt kuitenkin toivoisin teiltä ryhdikkäämpää politiikkaa ettei tämä nyt jää sitten tänne vihan puolelle

tosiasia on että se eriarvoisuus joka eduskuntavaalien alla ja yhteydessä on ehdokkaitten välillä koskien taloudellisia mahdollisuuksia osallistua kampanjointiin on vallan hirvittävää ja se on tavattoman iso kysymys poliittisen demokratian ja kansanvallan tulevaisuuden kannalta

eihän siinä ole mitään järkeä

varmaan siinä keskustan puoluesihteeri korhosen nyt en häneen erityisemmin ole luottanut sattuneista syistä oli aika helppo sitten mennä tähän isompien porvarien juoneen mukaan

sitten arvoisa puhemies aivan lyhyesti tähän toiseen asiaan josta olen aiemminkin puhunut ja kirjoittanut koskien tietysti sitä tilannetta että kun eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa olen ehdottomasti sitä mieltä että kansalaisilla tulisi silloin olla oikeus tietää paljonko ehdokkailla suunnilleen on tarkoitus käyttää vaaleissa rahaa ja mikä summan kokoluokka on

jos siinä sitten tapahtuu isoja olennaisia muutoksia tai edes pienempiäkään se pitää sitten ilmoittaa ja tietysti kertoa vaalien jälkeen

tämänkin asian puuttuminen tästä hallituksen lakiesityksestä on tosi iso moka koska minusta terve järki jo sanoo että näinhän sen pitäisi olla tämän ison kohun ja skandaalin jälkeen mikä tapahtui

kysymys on tietysti poliittisesta tahdosta ja niin kuin ruotsin hieno edesmennyt sosialidemokraattinen pääministeri olof palme sanoi politiikkahan on tahdon asia

kaikki toimenpiteet joita tehdään harmaan talouden kitkemiseksi ja vähentämiseksi ovat välttämättömiä

tältä osin tämä hallituksen esitys on tietysti paikallaan ja tarpeellinen

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on jo pitkään vaatinut tällaista harmaan talouden selvityskeskusta ja myöskin sellaista käytäntöä joka tähän nyt on tulossa että verohallintoon myöskin perustetaan tällainen pysyvä harmaan talouden selvityskeskus

pidämme myöskin tärkeänä sitä että selvityskeskuksella on mahdollisimman laaja oma tiedonsaantioikeus ja oikeus yhdistellä eri rekistereistä saatuja tietoja

samalla kun hallitus tässä on antamassa hyvää esitystä on yhtäältä myöskin todettava se että harmittelemme ja pidämme sitä kehitystä vääränä että monien valvovien viranomaisten kuten keskusrikospoliisin verohallinnon ja alueviraston työsuojelun resursseja on heikennetty

erityisesti tässä yhteydessä tuottavuusohjelman nimissä tapahtuva virkojen vähentäminen on heikentämässä esimerkiksi työsuojelua mikä nyt on käynyt myöskin syksyn mittaan esille kun asiantuntijoita on työelämä ja tasa arvovaliokunnassa kuunneltu

toivomme myöskin että hallitus nyt jatkossa pysähtyisi miettimään kun täällä on myöhemmin esillä tilaajavastuulaki sen parantamista todella merkittäväksi laiksi eikä niin kuin nyt kun ollaan tekemässä verrattain marginaalisia muutoksia

sitten arvoisa puhemies eräs tärkeä näkökohta joka päättyy myöskin konkreettiseen esitykseen

olemme työelämä ja tasa arvovaliokunnassa erittäin paljon ja nähdäkseni ansiokkaasti ja myöskin yhteisesti koko valiokuntana käsitelleet harmaata taloutta koska siinä on kysymys erittäin isosta asiasta että kansalaisten luottamus lisääntyisi että kaikkia kohdellaan tasavertaisesti ja vältettäisiin tätä tarpeetonta vastakkainasettelua kotimaisen ja ulkomaisen työvoiman tavalle väli

olen nyt pettynyt siltä osin että työelämä ja tasa arvovaliokuntaa ei ole nyt otettu lausunnonantajaksi

sama näkökulma ja asia sopii yhtä hyvin myöskin tarkastusvaliokuntaan joka on tehnyt vallan erinomaista sanoisin osin jopa historiallisen arvokasta työtä harmaan talouden olemuksen paljastamiseksi ja on tehnyt myöskin sen kaltaisia johtopäätöksiä jotta voitaisiin tätä harmaata taloutta kitkeä ja päästä siitä mahdollisimman paljon eroon

arvoisa puhemies

joten teen arvoisa puhemies esityksen että sen lisäksi että näin ymmärsin perustus lakivaliokunta antaa valtiovarainvaliokunnalle lausunnon lausunto pyydettäisiin myöskin tarkastusvaliokunnalta ja työelämä ja tasa arvovaliokunnalta

minusta se tilannearvio varmaan tehtiin ei kaikkia seikkoja tietäen esimerkiksi se että elvytysraha joka oli kohdennettu oppisopimuskoulutukseen päättyi samanaikaisesti kuin tulivat nämä lisäleikkaukset

edustajainhuoneen elimiä

tämä on laaja iso yhteiskuntapoliittinen terveydellinen koulutuksellinen kysymys miten me oikeasti nyt puutumme tähän että ne rahat mitä nyt on lisätty vuosittain tähän eivät kerta kaikkiaan riitä

meillähän julkistettiin muutama kuukausi sitten laaja raportti arviointi tieteen tilasta suomessa ja yleisesti todettiin että meillä on kapea korkeatasoinen kärki

ajatelkaa itä suomen yliopisto

meillä on tilanne kohtuullisen hyvä mutta vaaditaan vielä enemmän ja sen takia yliopistojen rahoitusjärjestelmä nyt on viritetty siihen suuntaan että se on myöskin nostamassa tieteen ja tutkimuksen tasoa

sitten edustaja kymäläinen minusta oikealla tavalla peräsi opiskelijahuoltolakia joka nyt on lausunnolla

sen suhteenhan ollaan tekemässä erittäin merkittäviä johtopäätöksiä

se laki pitää sisällään muun muassa sen että opiskelijalla on oikeus määräajan puitteissa saada ammatillisessa koulutuksessa koulukuraattori psykologi tai terveydenhoitopalvelut joita ei tänä päivänä ole

minä kiitän hyvistä kysymyksistä

asko seljavaaran puhe oli mielenkiintoinen sen takia että hän puhui varsin paljon verotuksesta ja aivan tuossa puheenvuoronsa loppuosassa vielä korosti tätä oikeudenmukaisuutta toki sen rinnalla myöskin tämän taloudellisen kasvun merkitystä

nyt kuitenkin on kyllä syytä rehellisyyden nimissä todeta että sitä vero ohjelmaa joka kokoomuksen nimissä on ensi eduskuntavaaleihin esitetty en parhaalla tahdollakaan voi nähdä kovin oikeudenmukaisena

ja sitten vielä jos olen ymmärtänyt oikein että näihin tuloveroasteikkoihinkaan ei oltaisi tekemässä muutoksia niin en parhaalla tahdollakaan voi nähdä että se olisi viemässä suomea kohti suurempaa oikeudenmukaisuutta

nythän tilanne on vielä se että osa järjestökentästä ei ole ihan perillä eikä tiedä mitä tämä viimeisin hallituksen esitys pitää sisällään ja joudutaan varmaan sitten arvioimaan ne työllisyys ja yhteiskuntapoliittiset vaikutukset kun nyt sitten asiantuntijakuuleminen etenee ja jatkuu

tässä jo virkamies kerminen totesi että se koskee tätä asumispalvelu siivous kotiapu ruokailu pyykinpesu kiinteistö remontti rakennus korjaamo majoitus kahvila ravintola pitopalvelutoimintaa ja niin edelleen

nämä ministerin puhevuorojohdosta vastauspuheenvuoroa seuraaville edustajille lahtela paatero kentässä ja me joudumme sen jälkeen mennään puhujalistaan ja puhe tarkkaan katsomaan

ministeri sinnemäki käytti monella tapaa hyvän puheenvuoron ja kannustaisin nyt ministeriä koviin ja vikkeliinkin toimiin näiden lähetettyjen työntekijöitten verovastuun osalta mutta liittäisin siihen kyllä myöskin sitten tämän ilmoitusvelvollisuuden antamisen

edustaja elo hyvin koulutettuna nuorena ei ehkä sittenkään ole syvällisemmin ymmärtänyt mistä tässä demarien välikysymyksessä suomen suunnasta on kysymys

minulla on tässä kädessäni helsingin sanomien kulttuuriosastosta iso liite onko sivistys epämuodikasta

minulle selvisi tuossa muutama kuukausi sitten että suomi on eu jäsenmaista neljän joukossa joilla ei tämmöistä ilmoitusvelvollisuutta ole

sen sijaan muissa eu maissa on

se käsitteli säveltäjä kalevi ahon paljon julkisuutta saanutta puhetta jossa hän kantoi huolta siitä suunnasta mihin suomi on menossa

minä olen viimeinen vähättelemään valtionyhtiöitten myyntipolitiikkaa mutta edustaja elo jos kuuntelisitte ja jättäisitte viehättävän edustaja sanna marinin hetkeksi rauhaan siellä puhun nimittäin teille ette ole ymmärtänyt tämän välikysymyksen syvintä olemusta suomen suunnasta

samaten myöskin työpaikkojen luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen oikeuksien laajentaminen ja kanneoikeuden aikaansaaminen olisi tosi tärkeätä

kaikki me pidämme työllisyyttä tärkeänä

ymmärrän että pysyvät työpaikat ovat kaikkein tärkeimpiä mutta kun on kysymys suomen suunnasta ja kannamme huolta nuorista ja kaikkein haavoittuneimmassa asemassa olevista nuorista niin mitä tekee tämä porvarihallitus

viikko sitten työpajayhdistys julkisti tietoja miten hallituksen leikkaukset vaikuttavat työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön

te porvarit olette leikkaamassa kolmasosaa näistä määrärahoista mikä tarkoittaa että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevilta nuorilta viedään ne aktiivipaikat jotka näissä työpajoissa ovat

tämä helsingin sanomien artikkeli onko sivistys epämuodikasta

itse asiassa pitää sisällään erittäin merkittävän huomion

yksin sosialidemokraatit eivät ole huolissaan suomen suunnasta vaan laajasti ottaen meidän koko sivistyneistömme

sixten korkman professori ilkka niililuoto etlan toimitusjohtaja vesa vihriälä entinen kulttuuriministeri tytti isohookana asunmaa professori hämeen anttila ja niin edelleen

eli henkilöt jotka herkällä tutkimuksellisella analyyttisella otteella katsovat suomea näkevät että tämä valittu suunta on väärä ja se ei vie suomea siihen suuntaan kuin säveltäjä kalevi aho esittää hesarissa

nämä ovat taiteilijan voimakkaita sanoja tämä verbi tuhota on vahva mutta hän on sitä käyttänyt

ja sitten ihan lopuksi tästä savonlinnan kampuksen lakkauttamisesta jos se nyt näin on

tein aikanaan opetusministerinä kovan työn että se säilyi ja olisin halunnut että se laadukas koulutus olisi jatkunut siellä

saimme sosialidemokraateille laajan tuen tänään professori kaarlo tuorin lausunnosta

ja tämän takia olen hämmästynyt että hallitus ei kyennyt tekemään sellaista päätöstä että tämä savonlinnan kampus olisi voinut jatkaa toimintaansa

toivon että vielä suunta kääntyisi

ministeri sinnemäki ei puheenvuorossaan pyrkinytkään kiistämään sitä etteikö tätä ulkomaisen työvoiman tutkintayksikköä putia olisi tämän hallituksen aikana ja toimesta lakkautettu

edustaja töllille jota tavattomasti arvostan ja arvostan tämänkin puheenvuoron jälkeen on nyt pakko todeta

kun kuuntelin asiantuntijoita sivistysvaliokunnassa ja lainasin täällä aiemmin lapsiasiavaltuutettu kurttilaa joka sanoi että tämä esitys on vaarallinen niin sanoisin näin että täällä käytetyissä puheenvuorossa on ehkä sitten kuitenkin en halua nyt enää sytyttää mitään kokkoa enkä muuta kyllä jonkun verran enemmän keskustan ja hallituksen puolelta on tätä keskustelua ideologisoitu

arvoisa puhemies

eihän tämä asia ole ihan mustavalkoinen mutta olen sitä todella pitkään myöskin henkilökohtaisesti arvioinut

monet asiantuntijat kiinnittivät huomiota siihen että toivoivat että tämän lukuvuosimaksun periminen ja sen suuruudesta päättäminen tulisi jättää korkeakoulun harkintaan

tiedossani on että muun muassa lapin yliopisto mielellään ei perisi tätä vuosimaksua ja siihen voi olla ihan hyvät perusteet

kuunneltuani lähes koko keskustelun ja tuntematta asiaa erityisen hyvin sitä ennen olen päätynyt siihen että asia on ehdottomasti lähetettävä perustuslakivaliokuntaan eli kannatan myöskin edustaja

keskusteluun valiokunta lähettämisestä on päättynyt

tosin käsittely keskeyt t

arvoisa puhemies

kun täällä on edustaja hakkarainen paikalla niin kommentoin lyhyesti teidän puhettanne kun siinä minusta käsittämättömästi syytettiin vihervasemmistoa siitä että olemme helisemässä sanatarkka lainaus

hallituksen esitys julkisen työvoimapalvelulain muuttamiseksi ja nimenomaan palkkatukisäännöksiä koskevat muutokset merkitsevät suomalaiselle hyvinvointijärjestelmälle jossa kolmannella sektorilla on hyvin keskeinen merkitys perustavaa laatua olevia ongelmia ja muutoksia

viittasitte siinä yhteydessä näihin muuttoliikkeisiin ja osin myöskin taloudelliseen ahdinkoon

toteaisin nyt kuitenkin että ei vihervasemmistolla ole mitään osuutta siihen mitä syyriassa ja irakissa tapahtuu ei kyllä taida olla perussuomalaisillakaan

lainmuutoksella mikäli se nyt toisessa käsittelyssä hyväksytään tultaisiin vaikeuttamaan merkittävästi nykyistä palkkatukijärjestelmää ja järjestöjen työllistämismahdollisuuksia

työelämä ja tasa arvovaliokunnan käsittelyssä valiokunnan enemmistö päätyi korostamaan etteivät tukipaikat lainmuutoksen seurauksena vähene